valtiovarainministeri katainen te totesitte että tässä budjetissa kohdennetaan rankasti sosiaalisia panostuksia eri ihmisryhmille

haluan kuitenkin nostaa esille varsin perustellun ryhmän omaishoitajat ja tuoda esiin tässä salissa heidän kyyneleensä tuolta torilta

edustaja tölli nosti erittäin tärkeän asian esiin ja jos mietitään ihan globaalisti tällä hetkellä ympäri maailmaa pyörii suomalainen video jossa kerrotaan siitä miten suomalainen äiti ja isä ovat humalassa niin kyllä oikeasti tästä alkoholista pitäisi puhua

pyydän arvoisaa ministeriä valottamaan hiukan sitä miten ensiapuluontoisesti meillä ryhdytään sosiaalityöntekijöitä lisäämään kuntiin

jos ajatellaan nyt kahta tällä hetkellä pinnalla olevaa asiaa toinen on lastensuojeluilmoitukset uudistuneen lain jälkeen ei selvästi ole pystytty vastaamaan ilmoitusten käsittelyyn riittävällä tavalla ja toinen on nuorisotakuu joka on tulossa ja asettaa omat odotukset sille että myös sosiaalityön puolella on riittävästi työntekijöitä kohtaamaan nuoria ja ohjaamaan työelämään ja arkeen

arvoisa puhemies

koulutuksen niin perusopetuksen kuin ammattiin kohdentuvan osuminen oikeaan työelämän tappiin vaatii ohjausta ja tukea

mietiskelinkin tässä nämä reilut pari tuntia mitä hallitus on tehnyt oppilaan ja opiskelijan ohjauksen lisäämiseksi

myös erityisopetuksen panostukset ovat ennakoivaa työtä ja vaikuttavat ihan tavallisten koululaisten menestymiseen koulu uralla ja sitä kautta työllistymiseen

urpilaiselle ihan hyvässä mielessä haluaisin todeta että kun olen istunut täällä kaiken aikaa niin näistä hallituksen valtasuhteista kertoo minusta mielestäni se että valtioneuvosto tiedottaa nyt kevennettyjen verojen hyödystä kokoomuksen internetsivuilla

kun tätä keskustelua on tässä nyt neljä tuntia seurannut niin kieltämättä jää silmät sinisinä ja pyöreinä ihmettelemään että sitä kyllä kyllä tai ei ei vastausta ei tunnu tippuvan

paasio ja en vain toivo vaan vaadin että ennen äänestystä käytetään rautalankaa ja lukiopetusta siinä että eläkeikä ja eläköitymisikä käännetään täällä niin suomeksi ja vaikkapa ruotsiksikin että meistä jokainen todella tietää mitä siellä teidän kohta kuutosessanne lukee

vielä yhdestä asiasta

tuleeko tämän tyyppisiä irtiottoja jatkossa kun hallituksen puoliväliriihen jälkeen puolustusministeri häkämies toi esiin oman hallinnonalansa eläkeuudistuksen toteamalla helsingin sanoman mukaan näin

tänään hallitus on monella suulla puhunut vakaudesta ja siitä kuinka tämä päivitetty hallituspaperi luo vakautta

kun puhutaan vakaudesta haluan niin eduskuntaa kuin täältä puuttuvaa hallitusta muistuttaa siitä että tänään myös tässä salissa esiin tullut köyhyyden hoitaminen on vakauden luomista

en voi olla tässä varoittamatta siitä että itselläni on se näky että euroopassa kokonaisesti köyhyys tulee olemaan jatkossa sellainen haaste että me emme tänään vielä arvaa millaisia vaikutuksia sillä on ja sen takia sen asian ennakoiminen koti suomessa olisi erityisen tärkeää

suomalaisella temperamentilla se ei ole samanlainen yhteiskuntauhka mutta mitä etelämmäksi mennään sitä värikkäämmäksi se yhteiskuntauhkana tulee

kohtaan

politiikkariihen päätösten toteuttamista

hallituksen vaihtuminen olisi ollut erinomainen tilaisuus tunnustaa ei pelkästään tunnistaa maailmantalouden ja suomen realiteetit ja luoda kokonaan uusi hallitusohjelma näiden realiteettien pohjalta

toiset maat kuten iso britannia ovat tehneet jo tekoja

eilen hallitus siellä julkaisi suunnitelman julkisen talouden tasapainottamiseksi viiden vuoden kuluessa

onko se pitkässä juoksussa hyvä

on kaksi asiaa jotka haluaisin nostaa esiin nyt tämän päivitetyn lehtisen asioista

sinänsä tämä on kansakunnan kannalta oikea linja mutta tähän lauseeseen liittyy minusta semmoinen toiminnallinen uhka ja suoranaisesti demokratiaan liittyvä pelko

meillä on nyt jo kokemusta siitä että täällä toimitaan hyvin nopeasti hyvin ministerivetoisesti ja joudutaan tekemään päätöksiä ikään kuin jälkijättöisesti ja kyllä maan asioita tulisi hoitaa niin että meidän ei tarvitse semmoisiin viikonloppupäätöksiin mennä vaan ne asiat olisivat valmisteltuja ja pitkäjänteisiä

jos ajatellaan näin että uusiutuvan mukana tulee lisäkäyttöä väylille niin sitä eivät ole oikein missään edellinen eikä tämä hallitus ottaneet huomioon

arvoisa puhemies

kansakunnan tulevaisuus tulee rakentaa kuitenkin realismiin

kdn vaihtoehtobudjetissa esittämät uudet maksut esimerkiksi pörssivero ja lyhytaikaiseen omistamiseen kohdistuvan myyntivoittoveron kiristäminen jakavat veronmaksuvastuuta laajemmille harteille

lasten pahoinvoinnin reuna alueilla ennakoivaan työhön on viisasta panostaa riittävästi

arvoisa puhemies

kaksien stressitestien jälkeen joista on jäänyt aika ontto luu käteen on hyvin pitkä matka siihen että ihan todella luottamusta herättävää valvontaa ja hallintoa voidaan koko euroopan tai euron alueella niin uskottavasti rakentaa että itse olisin valmis ostamaan sen liittovaltiopaketin

tänään pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen molemmat vetosivat meihin edustajiin ja pyysivät euroopan unionin tulevaisuuskeskustelua

tältä osin täytyy nyt laittaa palautepostia että kyllä tämä yksi kesäinen päivä on aivan liian suppea tällä hälytysjärjestelmällä jolla me olemme työhön tulleet käydä niin suuri ja merkittävä keskustelu

totta kai tätä keskustelua tulee sivuta mutta aivan niin kuin täällä aikaisemmin tuotiin esiin niitä todellisia vaihtoehtopolkuja tulee rakentaa aivan toisella pieteetillä

sitten en lakkaa täältä puhujapöntöstä muistuttamasta siitä että tekomme aina rakentuvat lastemme lastenlastemme eteen mitä me sitten teemmekin

kuka virittäisi omassa taloudessaan täällä aina vedotaan välillä kotitalouksiin kuka virittäisi oman perheensä taloudessa yhä uudelleen takauksia ja lainoja tovereilleen tällä vauhdilla kuin me nyt teemme

suomen kannalta maan kannalta on mietittävä myös sitä että tämä kokonaisvastuu alkaa olla jo puolet meidän vuosibudjetistamme ja myös yksityistalouden velkakehitys on varsin kriittinen ainakin osan kansalaisten osalta

kriisi jota me elämme ei sinänsä ole mielestäni pelkästään mikään euron kriisi vaan kyllä se on vapaan velan aikaa

arvoisa puhemies

vaikeina aikoina tulee tehdä erityisesti ja toisaalta vain sellaiset todella vaikeat päätökset joilla on yhtä aikaa positiivista vaikutusta sekä tämänhetkisiin vaikeuksiin että myös tulevaisuuden rakentamiseen ja rakenteisiin

poliittisesti tässä paketissa todellakin uutta on se että tämä on pankkitukipaketti ja se avaa uudenlaisen väylän toimia ja en pidä sitä kyllä meille mitenkään edullisena

lisäksi täällä on monesti noussut esiin se kysymys miten tämä tiivistää yhteistyötämme miten tämä ajaa meitä puhutaan nyt sitten sillä sanalla liittovaltioon

arvoisa puhemies

kyllä ihmisille työ on merkityksellinen ja tärkeä arkea tasapainottava tekijä

suomi tarvitsee ensiapua sekä pitkäaikaishoitoa

pitkittynyt sitkeä taantuma julkisen talouden rakenteellinen kestävyysvaje ja rapistumaan päässyt heikentynyt kilpailukyky

kun nyt suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle on entistäkin tärkeämpää pitää huolta nuoristamme ja työnäkökulmasta tänään puhun nimenomaan koska meillä ei ole varaa päästää yhtään nuorta syrjäytymään

ensi vuoden budjettia on rakennettu tilanteessa jossa suomalaiset ovat kokeneet rakennemuutosta jo pitkään tuotantorakenteen kautta

merkittävä haaste syntyy kun tuotantomme on palvelukeskeistä

jos palveluissa myytävät palvelutuotteet eivät kohdistu riittävässä määrin ulkopuolelta tuleville käyttäjille ja näin myös ulkoa tulevalle rahalle ei tämä palvelupainotteinen systeemi tuota vaan syö

tarvitsemme meiltä sulaneille tuottaville työpaikoille tuotannolle ja erityisesti jalostetuille tuotteille kipeästi korvaajia

syrjäytyminen merkitsee sitä että nuori putoaa jopa pysyvästi sosiaalisen koulutus ja työelämän ulkopuolelle

käytännössä kaikki nuoret oppivelvollisuutensa jälkeen eivät nuoruutensa kasvuvuosina välttämättä ole täysin valmiita työelämään oppisopimukseen onhan perinteisesti totuttu siihen että oppisopimuksen tulee olla yhtä aikaa työelämälähtöistä vaikka opiskelua onkin

nuorten työttömyyden kasvu on selvä uhka mielenterveydelle kuten mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja pekka sauri on todennut

nuorisotyöttömyyteen puuttumisessa painopiste tulee siirtää nuorten ohjaamiseen koulunpenkille ja porttien avaamiseen ammatilliseen koulutukseen sillä nämä elämän nivelvaiheet ovat erittäin merkittäviä syrjäytymisuhan kannalta

puhutaan välillä temppupolitiikasta

tarvitaan energiatemppupolitiikkaa politiikkaa jolla luomme työpaikkoja ja vaikutamme energiataloutemme osalta kauppataseeseen

energian tuonti on merkittävä tekijä kauppataseen tuloksessa ja tältä osin omavaraisuuden korostusta ei voi koskaan tehdä tekoina liikaa

tulisi katsoa yhä voimakkaammin metsäenergiaan metsäenergiakokonaisuuteen ja ponnistella kaikin lihaksin jotta energiatuotteet voivat vapaasti kehittyä ja jalostua maassamme

nuorisotyöttömyydessä suurta roolia näyttelevätkin ne nuoret jotka eivät ole päättäneet peruskoulun jälkeistä toisen asteen koulutusta

ilman koulutusta on nuori heikolla tässä maailmassa jossa työelämän odotukset sivistyksen ja koulutuksen kannalta ovat yhä kovemmat

arvoisa puhemies

koulu on keskeinen osa nuoren elämää ja sen vuoksi usein on keskeisessä osassa kun tutkitaan myös syrjäytymisriskiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä

kuten täällä ministerikin totesi kaikki positiiviset signaalit myös elinkeinoelämän suuntaan ovat tärkeitä

haluankin kysyä ministeriltä miten rajaliikennettä tehostamaan ja sujuvoittamaan kaakkois ja itä suomessa hallitus ja ministeri aikovat toimia parikkalansyvänoron raja aseman kansainvälistämisen osalta

nyt rakenneuudistuksen nimissä aatteellista tasapäistävää kotihoidon tuen murentamista viedään käärmeen lailla pyssyyn ja eteenpäin vaikka voimme jo aavistella että isääiti jako ei säästä kustannuksia eikä välttämättä lisää perheen lapsen tai lasten mahdollisuutta kotonaoloon

työvoiman tarjonnan lisäämiseksi nopeutetaan koulutuksesta valmistumista ja panostetaan erityisesti vaille ammatillisia valmiuksia jäävien osuuden supistumiseen nuorisoikäluokista

uudessa tilanteessakin tavoite on pidettävä kristallinkirkkaana sillä varaa suuriin syrjäytymislukuihin ei yksinkertaisesti meillä ole

tarvitsemme lisäpanostuksia opiskelu harjoittelu ja työpaikkojen turvaamiseksi nuorille viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta eli nuorisotakuusta ei saa antaa piiruakaan periksi

onhan tässä kysymys myös liikennekäytävästä aina norjan merilleas

kysyn eikö ole arvokasta työtä se mitä äidit tai tänä päivänä isät perheen valittua niin tekevät kodissaan kun hoitavat lapsiaan

ja syyttömän edustaja

suomessa on kolme saamen kieltä

on harmillista että budjettiesityksessä ei ole riittävää rahoitusta tälle suoraan ja vetoankin eduskuntaan että korjaamme käsittelyssä tämän epäkohdan ja pidämme huolta uhanalaisten kielten asemasta

arvoisa puhemies

tässä viisiminuuttisessa nostan esiin kolme tärkeää pointtia jotka tulevat esiin kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esityksissä ne ovat itselleni erityisen tärkeitä ja sitten muutamia sellaisia irtoasioita joita on nyt tässä budjettikirjaa selatessa ja asioihin paneutuessa noussut esiin ikään kuin kysymykseksi

ensimmäinen merkittävä asia joka tästä budjetista jäi uupumaan ja joka olisi ollut tilannetta tämän taantuman jälkeen korjaava on opintotuen sitominen indeksiin jo ensi vuonna

monia muita perustoimeentulon etuuksia on joko sidottu tai on sovittu sitomisesta ja niitä on tulossa mutta opintotuki ei ole vielä sidottuna

toinen asia jolle meidän tulisi kansakuntana kiireen vilkkaa tehdä jotakin on masentuneet nuoret jotka jäävät työelämän ulkopuolelle

ensinnäkin tietysti masennuksen hoidon kannalta mielenterveyspalveluiden hoitotakuu on uudistettava ja sen toimimiseen on kiinnitettävä huomiota ja toisaalta matalan kynnyksen paikkoja on lisättävä

mutta toinen näkökulma joka tähän liittyy on tämä voimakas nuorten eläköityminen jossa erityisesti eläkkeelle jäämisen syitä ovat mielenterveyspuolen ongelmat ja masentuneisuus

vaikka siellä on hyviä asioita muun muassa haminan ohitustie ratoihin oikeita kohdennuksia niin edelleen meillä kansakunnan omaisuutta tärvätään sillä että me emme hoida sitä riittävällä panostuksella

nyt taas se esitys on samanlainen karsittu

siellä on atlantti seuralle siirretty rahaa useammaltakin ulkoministeriön alla toimivalta järjestöltä ja punakynä on käynyt niin että toiminta halvaantuu kuten stetessä tulee käymään jos tämä punakynäluku jää jäljelle

teemme nyt maakaasun hinta nousee voimakkaasti onko otettu huomioon että erityisesti kaakkois suomessa tähän liittyy semmoinen oma spesialiteetti

nyt herää kysymys onko tälle maakaasulle tulossa sama energiaveron palautuskohtelu kuin maatalouteen muuten kohdistuu näiden eri polttoaineiden osalta

temin alalla on tehty paljon nuorisotakuun eteen tästä iso kiitos ministerille johtamisesta omassa ministeriössään

vaikka itse olen koulutusta voimakkaasti rakastava niin täytyy nähdä yhteiskunnassa ryhmä nuoria joille erityisen tärkeää on se että he pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan ja näin saavat kiinni työn osaamisen ja uran syrjästä

miten me saisimme yrityspuolen mukaan niin että se ei tapahtuisi pelkästään rahan kautta vaan myös osaamisen kautta niin että nuoret nimenomaan nuoret voisivat saada näitä oppisopimuspaikkoja tekemiskeskeisesti

pohdinkin että onko meillä mahdollisuus kehittää työhön ohjausta työhön koulutusta henkilökohtaisella yksilövalmennustasolla

toisaalta haluaisin kysyä

kehitetäänkö meillä uusia koulutusmenetelmiä kuten kisällimestari menetelmää

arvoisa puhemies

ympäristötekoja ei tehdä pelkästään täällä pyöreässä salissa vaan kolmannella sektorilla ovat ne todelliset kädet savessa työtä tekevät ympäristötekijät

järjestöjen ja valistusta tekevien neuvontaa antavien samoin kuin saariston hankkeita hoitavien osalta olen huolissani

miten me pystymme takaamaan sen että kolmas sektori saa riittävästi määrärahaa ja on mukana siinä mitä viranomaiset valtio kunnat tekevät ja jakavat sitä ympäristönhoito ja huolehtimistaakkaa

valiokunnassa on kiritetty kovasti myös luvanteon neuvontaa niin että siellä prosesseissa ei pyörisi sellaisia lupahakemuksia joita sitten virkamiehet joutuvat ohjaamaan ja neuvomaan

onko tässä tapahtunut edistystä

arvoisa puhemies

ensin retorinen kysymys ministerille

mikä teistä on massatyöttömyyttä jos ei se että nuorista joka viides nuori on työttömänä

sanssi kortista sen verran että minusta on oireellista että koulutettujen nuorten on näiden lukujen valossa noinkin vaikea tällaisella tuella saada työtä

arvoisa puhemies

vika teliasoneran matkapuhelinkeskuksessa sijaitsevassa tietokoneohjelmassa lamaannutti varsin laajasti puhelin ja tekstiviestien läpimenoa ja tämä tilanne kuten ministerikin julkisuudessa totesi oli ainutlaatuinen ja näin ei saisi jatkossa tapahtuma

mitä temmissä voitaisiin tehdä sen eteen että yliopisto opiskelijat työllistäisivät itse itsensä yritysmaailmaan ja voitaisiinko tukea yritysyhteisöjä opiskelijapiireissä